eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tarkoitus on varmistaa että kolmansista maista eun alueelle tuotavat elintarvikkeet täyttävät niille asetettavat elintarvikehygieeniset vaatimukset ja että niistä ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa

tosin siellä tietysti öljyvaroja kertyy vähän nopeampaan tahtiin mutta se on malliesimerkki siitä miten varat rahastoidaan ja niitä kertyy sitten käytettäväksi kansantalouden tarpeisiin

suomalaiset moraalikäsitykset kansallinen identiteetti ja suomalainen elämänmuoto pohjautuvat pitkälle meidän kristilliseen kasvatukseemme ja uskonnon opetukseen koulussa myöskin koulun joulujuhliin ja kevätjuhliin

kaupungissakin on erilaisten verojen kuten näiden jo mainitsemieni perintöverojen takia moni mummo tai vaari joutunut lähtemään mökistään puolison kuoltua

rajatarkastuksen jälkeen tarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan toimittaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoille koko eun alueella

kysyisin vain ministeriltä onko suomessa joitain tällaisia ajatuksia esimerkiksi kaivostoiminnan mahdollisten tuottojen rahastoimisesta tai siitä että osa energian käytöstä jos käytetään enemmän turvetta tai metsäenergiaa tai muuta rahastoitaisiin tulevaisuuteen

tietysti nämä metsäkeskuksen palvelut kun niistä tämä liiketoimintayksikkö otso erotetaan tavallaan heikkenevät

monesti kesä alkaa kun kuulee suvivirren jossain ja vastaavasti joulujuhlaan kuuluvat tietyt uskonnolliset perinteet

valiokunta korostaa että edellä mainitun rajavalvonnan tasoa tulee ehdottomasti nostaa

on aivan käsittämätöntä että ulkomailta tulee tänne ihmisiä paremman elämän toivossa vapaaehtoisesti ja he pyrkivät täällä rajoittamaan meidän vapauttamme harrastaa meidän uskontoamme vaikka me sallimme heille heidän oman uskontonsa harjoittamisen elleivät heidän uskonnolliset traditionsa alenna ihmisarvoa tai loukkaa jonkun henkeä tai terveyttä ja ole ristiriidassa maamme lakien kanssa

tuotaessa elintarvikkeita muista eu jäsenmaista kyse on sisämarkkinakaupasta jossa ovat voimassa eri tuontivaatimukset kuin eun ulkopuolisessa tuonnissa

tietysti niistä internetin kautta saa osan mutta sikäli tämä metsänomistajien tavoitettavuus ehkä tästä hallinnollisesta yksiköstä häviää osittain kun metsänomistajat ehkä hakevat sitten jatkossa tästä eriytettävästä otsosta palveluja sikäli kuin palveluista ei tule liian kalliita metsänomistajien kannalta

ensisaapumisvalvonta on elintarvikevalvontaa joka kohdistuu muista eun jäsenmaista suomeen toimitettaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin

tämä ehkä on semmoista lisää mitä myöskin hevosenlihan väärinkäytöstä annettuja ilmoituksia vastaan voisi tarkastella ja valiokunta on halunnut korostaa sitä ja se on hyvin tarpeellinen suomalaisten rehellisten tuottajien aseman turvaamiseksi

siksi tämä saarakkalan tekemä lakialoite kristillisten traditioiden vaalimisesta on ihan ajallaan ja se on hyvin tarpeellinen siihen että täällä eduskunnassa hyvin laajasti keskusteltaisiin ja käsiteltäisiin asiaa ennen kuin maamme luisuu ihan väärille raiteille mikä aiheuttaa rasismin lisääntymistä maassamme ja erinäköisiä selkkauksia ja yhteenottoja kansalaisten välillä

ensisaapumisvalvonnan tarkoitus on turvata mainittujen elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää eläintautien leviäminen niiden välityksellä

tämä rahoituspuoli ja otson varallisuus jäi ainakin itselleni epäselväksi valiokuntakäsittelyn ja kuulemisten yhteydessä

periaatteessa eun sisämarkkinoille saapumisen jälkeen elintarvikkeet liikkuvat varsin vapaasti maasta toiseen ja myös tätä valvontaa tulee tehostaa

tämä lakialoite on hyvin kannatettava

varmaankin tämä väärinymmärrys tuli siitä että rinnastin kaivostoiminnan ja turpeen käytön

tietysti siihen voisi itse hyvin lisätä semmoisen toteamuksen että varmaan eun ulkopuolelta elintarvikkeita tuovat etsivät sitä eun jäsenmaata jossa tuotteet saa helpoiten tuotua eun alueelle matalammilla tarkastuksilla ja säännöillä ja se luo epätervettä kilpailua ja jonkunasteista harmaatuontia

kaivostoiminnasta tulevat varat eivät käsittääkseni ole mitään yksityisiä varoja ja jos niitä luonnonvaroja mitä kaivostoiminnasta tulee rahastoidaan niin minusta siinä ei ole mitään ristiriitaa

tietystihän aina kun energiaveroja ja muita on niin niistä verotuotoistakin voidaan rahastoida eihän sekään ole sosialisointia onhan niitä veroja ennenkin valtiolle näistä tuotannoista peritty ja tämä on hyvä että turpeen veroa on laskettu vihdoin

perussuomalaisten mielestä maaseudun palvelujen keskittämisestä on siirryttävä niiden hajauttamiseen

arvoisa puhemies

jos opiskelijan tulot ylittävät opintotuen tulorajat niin opiskelijan kannalta on kannatettavaa että opintotuen vapaaehtoisen palauttamisen määräajan pidennystä on lisätty kahdella kuukaudella ja että kaksiportainen tutkintorakenne huomioidaan tulovalvonnassa ja tuen tarkistamisessa

valiokunnan kannanotto lukiolaisten kesän opintotuen puolesta on hyvä muutosesitys tähän hallituksen esitykseen ja yhdeksän kuukauden rajoite on kestämätön koska opiskelijan kulut ovat kuitenkin koko kalenterivuoden mittaisia

arvoisa puhemies

kannatan pekkarisen tekemää ehdotusta vaikka kun juoksin alhaalta ylös niin en kuullut ihan kaikkea mitä hän sanoi

laukaassa käytiin valiokunnan kanssa semmoisella tilalla joka tuotti maatalousjätteestä karjanlannasta ja muusta biokaasua

ongelma pahenee kun muistetaan että opintotukijärjestelmässä vanhempien tulot huomioidaan tuen määrässä vaikka opiskelija asuisi itsenäisesti

siellä oli semmoinen että sitä käytettiin tilalla mutta sitten kun tämän tilanomistajan poika asui toisella puolen tietä eri kiinteistössä kun se oli lohkottu siitä tilasta siinä jo oli ongelmia sitten verotuksen kanssa saatiinko siitä biokaasusta tuotettu sähkö siirtää sinne pojan tilalle siitä jo perittiin veroa

rajaamalla tuen yhdeksään tukikuukauteen käytännössä kuitenkin ilmaistaan että kolme kuukautta on tehtävä jotain muuta vaikka opiskelijalla motivaatiota ja tehtäviä koko vuoden opiskeluun riittäisikin

päätoimisuuden kriteerin on kuitenkin täytyttävä ja suoritteita on tultava joten ei ole edes kansantaloudellisesti järkevää sulkea opintotukea aktiivisten opiskelijoiden edestä byrokratian keinoin

myös kaikenlainen tämmöinen verkkoihin syöttäminen ja se että voidaan käyttää hyödyksi ja siirtää lyhyitä matkoja on ongelmallista tämmöisissä koelaitoksissa mitkä ovat jo nykyään varsin toimivia ja voisivat käyttää jätteitä hyödyksi ja tuottaa energiaa edullisesti

lisäksi lain nimike muutettaisiin varhaiskasvatuslaiksi

toki on huomioitava että monissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa ei ole opettajien palkkauksiin erillisiä määrärahoja hallituksen ehdottamien kesäopintokuukausien ja suoritteiden varalle joten osin on opettajien hyväntahtoisuudesta ja oppilaitosten käytännöistä kiinni voiko opiskelija todella opiskella kesäkuukausien aikana ja suorittaa mahdollisesti talvella suorittamatta jääneitä opintojaan

suomen talous on siinä tilassa että kaikki tämmöiset pitäisi käyttää hyödyksi ja sen toiminnan olla sallivaa että kehitys tuottaisi uusia sovellutuksia

esityksessä ei tuotu esiin päiväkotien nykytilannetta vähäisiä hoitajaresursseja hoitajien pätevyyttä eikä päiväkodin uudenlaisia haasteita nyky yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

kaikkein suurin opiskelijoita rankaiseva lainkohta löytyy kuitenkin opintotuen takaisinperittävään määrään lisättävästä korotuksesta

opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen tehokkaan etenemisen vuoksi on kuitenkin tärkeää että asiat etenevät myös jatkossa ja paljon uusia parannuksia kaivataan

olisi toivottavaa että jos lakialoitetta lähdetään käsittelemään eteenpäin niin otettaisiin huomioon se ettei liian usein tule näitä sitovia kansanäänestyksiä edellyttäviä tilanteita

hoitohenkilökunnan kulttuuritiedot ja kielitaito joutuvat uusien haasteiden eteen

varhaiskasvatushenkilökunnan kielellisten ja kulttuurillisten koulutusvaatimusten muuttaminen vastaamaan nyky yhteiskunnan ja suomen tilaa tästä ei lakiehdotuksesta löydy edes mainintaa

tosin ei ole paljon sitä mainittu näissä keskusteluissakaan täällä tänään kaikkia en ole ehtinyt seurata mutta suurimman osan olen kyllä seurannut ja siinä on paljon täydentämistä jopa uuden miettimistä tähän lakiehdotukseen

eikö työ ja elinkeinoministeriön hankkeita voisi yhdistää liikenneministeriön tienparannushankkeisiin jotta työllisyys saataisiin kuntoon ja tiestön kunto paremmalle tasolle osittain samoilla rahoilla

johdannossa täsmennetään seuraavasti

sen takia tämä on hyvin tarpeellinen ja jouduttiin nopeasti säätämään ja säätämisessä oli vielä se että esityslistalla oli jopa väärä hallituksen esityksen numerokin ensimmäisellä kertaa en edes löytänyt oikeaa lakia kun yritin lukea ja silti piti seuraavassa istunnossa pistää sitten läpi menemään

tosiaan myöskään tämä pysyvien laitumien siirtäminen muuhun käyttöön elikkä muuhun viljelyyn ei kyllä suomen valtion etujen mukaista ole tämä eu direktiivistä johtuva sääntely mitä nyt jouduttiin sitten osittain hyväksymään tässäkin

arvoisa puhemies

tuoko tämäkään mitoitus mitään helpotusta todellisuuteen

kyllä suomen ministeriöiden tulisi pitää paremmin puoliaan siellä brysselissä ettei tämmöisiä tulisi ja siitä että eduskunnalla olisi myöskin aikaa perehtyä asioihin ja jonkinlainen selvitys asioista saataisiin saataisiin sitä suomalaisten näkemystä mikä tässä maanviljelyssä on kun ollaan eun pohjoisin maa ja olosuhteet ovat vähän toisenlaiset täällä

jos on opiskeluvaihe taikka työttömyyttä jota vielä saattaa olla puolisoista joko molemmilla tai toisella niin siinä ollaan aika köyhiä ja pienet rahat ovat kyseessä ja silloin muutamankin euron leikkaus merkitsee

eikö hoitajamitoituksia pitäisi valvoa kuten eun maataloustukien saajia että tarkastettaisiin riittävästi ovatko hommat kunnossa ihan maanlaajuisilla tarkastajilla

olisi odottanut että tämä hallitus olisi pienentänyt hyväntekeväisyyttä tuonne eurooppaan ja mieluummin antanut kotimaan lapsiperheiden pitää nykyiset lapsilisät leikkaamatta niitä

meillä on hyvin metsäpeitteinen maa niin että niitä viheralueita ja muita on kyllä sitten ja pohjoisemmassa suomessa ei kovin paljon kaikkea voi viljelläkään

tämähän toisi uusia työpaikkoja myöskin työttömyydestä kärsivään maahan ja monestihan jos palkka olisi riittävän alhainen työttömyyskorvaus veisi melkein saman summan

ei myöskään olisi tarvinnut käyttää rahaa ohjelmien muutokseen lapsilisien maksatuksessa ja sitä kautta tuhlata osaa varoista turhaan tietokonebyrokratiaan

päiväkoti on moniammatillinen tiimi

näistä näkökohdista lähtien tämä aikataulu millä tämä piti säätää oli kyllä ihan unohtunut yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen kerta kun on päätynyt ensimmäisen käsittelyn esitellä päivien syksyn kohtuuton

esityksessä ei tuotu esiin riittävän selkeästi minkälaisia koulutuskelpoisuuksia vaaditaan päiväkodin työntekijöiltä

olisikin erittäin suotavaa ja tuettavaa että sosionomit voisivat pätevöityä lastentarhanopettajiksi suorittamalla vaadittavat varhaiskasvatuksen opinnot

laki lisää velvoitteita päiväkodille mutta mistä kunnat saavat lisärahoitusta ja hoito ja kasvu

arvoisa puhemies

viimeksi kuluneen vuoden aikana ja etenkin kesän jälkeen on ollut mielenkiintoista seurata uutisvälineissä ministereiden kannanottoja tähän venäjä kysymykseen ja suhteessa myöskin eu kysymyksiin

on aika paljon kehuttu sitä miten kahdenvälisellä suhteella voidaan vaikuttaa venäjään mutta sitten kun on katsonut näitä elintarviketeollisuuteenkin kohdistuneita pakotteita niin on jäänyt vähän kyseenalaiseksi että onko niillä kahdenvälisillä suhteilla saavutettu nyt mitään hyötyä kumminkaan kun on myötäilty näitä eu pakotteita

toisaalta nämä tuottajat joutuvat kärsimään noitten pakotteiden seuraukset nahoissaan

myöskin konepajateollisuus on suomessa ilmeisesti kärsinyt ja toisaalta tuntuu että miksei ole ruvettu selvittämään laajemmin kuinka paljon tämä eu pakotteiden noudattaminen suomelle tulee tässä tilanteessa maksamaan

arvoisa puhemies

merituulivoima on selvästi maatuulivoimaa kalliimpaa rakentaa ja merituulivoimahankkeita tukemalla tuemme alaan liittyvää suomalaista teknologiaa

periaatteessa niissä tuulivoimaloissa ei ole hirveästi kehitettävää koska elektroniikan komponentit ja muut varmaan toimivat kylmissä lämpötiloissa

ainoastaan sen maston pystyttäminen jonnekin arktiselle alueelle voi olla hankalaa ja vaatia jotain maaperäkokeita sitten ja riippuen merenpohjan tilasta

mutta periaatteessa semmoiset hankkeet tulisi kustantaa sen joka haluaa käyttää tuulivoimaa tai energiaa arktisilla alueilla

se ei oikeastaan kuulu suomen valtion panostettaviin tutkimuskohteisiin että me valmiiksi jotain spekulatiivista tilannetta varten tuemme energiahankkeita ja kehitämme spekulatiivisia teknologioita tai teorioita vaan pitäisi olla käyttökohde ja tilaus olemassa ja siitä tehdä tarjous ja sitten jos riittävästi on tarjouksia että kannattaa ruveta testaamaan ja kehittämään niin se olisi niin kuin tervettä kaupankäyntiä

arvoisa puhemies

edustaja kalmari toi tuossa edellä esille hyvin tämän tilanteen hylkeen luvanvaraisen pyynnin osalta ja ne ongelmat mitkä tuolta eu lainsäädännöstä ja kansainvälisestä lainsäädännöstä ovat aiheutuneet hylkeennahkojen ja muiden hylkeeseen liittyvien tuotteitten myynnille

on ihan kohtuullista että jos hylkeitä on lupa metsästää niin myös niitten nahka ja hylkeen rasva voitaisiin käyttää hyödyksi ihan täysimääräisesti niistä hylkeistä joille on pyyntilupa

aina ei voi panostaa verorahoilla teknologian kehittämiseenkään varsinkaan jos ei sillä näy tulevaa tarvetta edes mikä hyödyttäisi omaa kansantaloutta

valiokuntakäsittelyssä tuli myöskin se esille että kalastajien pyydyksiin kuolleet hylkeet voitaisiin yhtä hyvin käyttää hyväksi ja kehitettäisiin tapa jolla niitä voisi laillisesti tuoda markkinoille

on tietysti kohtuutonta jos suuri osa maksetusta taloussähkön hinnasta menee tuulivoiman tukemiseen tai joidenkin muiden energiahankkeitten tukemiseen

kotitalouskuluttajan olisi varmaan kohtuullista saada sitä energiaa edullisesti tuotettuna ja kohtuullisella hinnalla

se jäi varmaan tulevien asetusten ja lainsäädännön varaan aika pitkälle sitä ei valiokunnassakaan määritelty ihan täysin miten se voidaan toteuttaa

mutta toivottavasti tulevaisuudessa kaikki hylkeet jotka joko kuolevat pyydyksiin taikka sitten ammutaan metsästyslupien mukaan voidaan markkinoilla myöskin myydä koska ne eivät kumminkaan tuota niin huomattavia voittoja kenellekään jos lasketaan se haitta mitä kalanpyydyksille aiheutuu

arvoisa puhemies

edustaja oinosen tekemä lakialoite on kannatettava ja se kiinnittää huomiota nykyään tärkeään yhteiskunnalliseen tilanteeseen missä päihteitä käyttävät nuoret muodostavat monia ongelmia perheilleen jotka yrittävät suojella nuoriaan ja saada heitä vieroitettua

siitä ei varmasti synny mitään mittavia tuloja ja siinä mielessä voidaan laskea että tuo kauppa on aika pienimuotoista vaikka hyljekannat ovat tietysti voimistuneet viime vuosina

jos yhteiskunnan tuki ei ole riittävä eikä kunnilla ja kaupungeilla ole riittävästi hoitopaikkoja ja hoitohenkilökuntaa tarjolla näitä nuoria varten niin he eivät välttämättä halutessaankaan pääse hoitoon

suomi

keskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

aluksi kannatan arja juvosen tekemää vastalausetta

eduskunta hyväksyi ilmassa käsittelyssa solukämp otetut lakiehdotukset b v kerros on toinen käsittely on suomen aluevesillä

tämä pakkolain säätäminen saattaisi auttaa siihen että kunnat paremmin järjestäisivät pidempiaikaisia hoitopaikkoja joissa nuori todella pääsisi irti näistä päihteistä ja niiden käytöstä ja saattaisi jos olosuhteet sopivasti kuntien ja kaupunkien tasolta järjestetään päästä yhteiskunnan jäseneksi takaisin

tämä on työllisyyslaki ja jos sitä ajatellaan miten se on työllisyyslaki niin se tulee työllistämään asuntojen omistajat kun he joutuvat hankkimaan näitä todistuksia

tässä hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta suomen ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta otetaan esille ihan oikea asia

se työllistää myöskin kaikensorttisia rakennusalan ammattilaisia se työllistää monia lakimiehiä

tässä lakiesityksessä kun se on huonosti valmisteltu ei ole näitä tarkastajien ja rakennusten arvioijien pätevyyksiä eikä vaatimuksia siitä miten rakennukset pitää arvioida ja energiatehokkuudet ja muut todeta ja mitata

arvoisa puhemies

varmaan se aiheuttaa riitatilanteita ja töitä myöskin lakimiehille ja monet kun pettyvät kauppojen yhteydessä rupeavat hakemaan sitten näistä energiatodistuksista ja muista syitä kauppojen perumisille

ja saattavat ongelmat päihteiden käytössä levitä myöskin toisiin nuoriin silloin jos päihteitä käyttäviä nuoria ei suljeta sopivaan hoitoon jossa he saavat

mutta mikä tekee sen nyt entistä ajankohtaisemmaksi on se että tällä vaalikaudella on hallituksen esityksestä tehty laki aloitteita ja leikkauslistoja jotka vaarantavat laitoksissa tapahtuvan vanhustenhoidon saatavuuden riittävyyden

sehän on lasten kannalta ihan sama onko se virkasuhteessa vai työsuhteessa vai vapaa ajalla tapahtuvaa seksuaalista ahdistelua tai hyväksikäyttöä

keskustelu on

siitä tulee lisää töitä lakimiehille ja pahaa mieltä sitten näille osittain epäpäteviksi todettaville rakennusalan ammattilaisille

monet kunnat ja kaupungit tässä suloisessa suomenmaassa ovat ajautuneet tai ne on ajettu tilanteeseen jossa vanhusten hoitoa ja hoitopaikkoja on vähennetty tai jätetty perustamatta kun tien heikon rahatilanteen vuoksi

tämä vapaaehtoisuus mikä on tänne lakiehdotukseen vapaaehtoisten toimijoitten kohdalle muodostettu ja se että järjestöillä on vapaus joko pyytää tai olla pyytämättä tämmöistä rikostaustaotetta ovat vain omiaan sekoittamaan yhteiskunnan asioita ja myöskin sitä miten vanhemmat luulevat että näitä ihmisiä ja toimijoita on tarkistettu vaikka ei niitä olekaan

hyväksyttäneen hyväksytään samoin meneteltäneen päivystyksen kuudenneksi

täällä on myöskin esityksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa johdannossa todettu valtion ja kuntien rakennuksien osalta kun näitä energiatodistuksia pitää laatia

kun yhteiskunnalle kuulunut hoitovastuu sysätään omaisten harteille pitäisi tämä ottaa huomioon omaishoidon tukien tasoa korottamalla ja säätämällä ne verovapaaksi tuloksi

tukien saatavuutta täytyy tasapuolistaa ettei suuri omaishoitajien joukko jäisi kuntien harkinnanvaraisten omaishoidon määrärahojen vuoksi kokonaan tuen ulkopuolelle

siinä mielessä jos ajatellaan sitä maalaisjärjen käyttöä ja suoraviivaisuutta hallituksen pitäisi kiireen vilkkaa korjata nämä kohdat ja tehdä tästä pakollinen

samalla lakivaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsenten ja muitten siellä toimivien pitäisi myöskin tehdä esityksiä koskien rikosrekisterien vanhenemista ja alaskirjaamista ja aikaisempien rikosten häipymistä sieltä rekisteristä

arvoisa puhemies

omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisten vammaisten tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla

sitten samat henkilöt syyllistyvät samoihin asioihin kun on poistettu nämä rikosrekisterimerkinnät ja niitä ei sieltä löydy

herra puhemies

hyvin monet suomalaiset ovat kohdanneet eläkepäätöstä hakiessaan epäoikeudenmukaisena sen että he ovat asiantuntijalääkäriltä saaneet hylkäävän tuomion vailla mitään selittelyjä ja päätöstä ja syitä miksi tällainen on tapahtunut

jos ajatellaan nyt tätä lakia mikä työ ja virkasuhteessa toimiville tehtiin niin meillä on myöskin päiväkodeissa esimerkiksi osa aikaisia työntekijöitä joista monilta tässä huonossa taloustilanteessa työsuhteet katkeavat kesälomien ajaksi

omaishoidon tuki sisältää hoidettavalle an nettavat palvelut omaishoitajan hoitopalkkion omaishoitajan vapaapäivät hoivatyöstä ja omais hoitoa tukevia palveluita

kun ajatellaan tuommoista päiväkotirakennusta mistä aloitin puheen niin siellähän nyt voi olla sitten keittiötilat jossain maaseudulla voi olla vielä jossain vanhassa päiväkodissa kellaritilatkin ja on siellä pesutilat ja voi olla vaatteidenpesutilatkin niin että aika monipuolinen tulee siitä energiatodistuksesta

sitten jos on sattunut menemään se puoli vuotta siitä kun on hakenut sen todistuksen niin samana vuonna nämä henkilöt saavat hakea toisen kerran tämän rikosrekisteriotteen sen takia että työnantaja on lomauttanut kesäloman ajaksi päiväkotien kesäloman aikana tarpeettomat työntekijät

herra puhemies

kyllä eläkepäätöksen hakijalla tai sitten tapaturmakorvausten hakijalla pitäisi olla oikeus myös suulliseen kuulemiseen ja oikeus saada selkeät perustelut miksi hänen asiansa on päätöstä käsiteltäessä sivuutettu vaikka hänellä olisi useiden asiantuntijalääkäreiden lausuntoja hakemuksensa tukena

vaikka omaishoitajat tekevät kotikunnilleen arvokasta työtä kun he vähentävät kalliiden monia tuhansia euroja kuukaudessa maksavien laitoshoitopaikkojen tarvetta tästä huolimatta suomalainen yhteiskunta ja sen johtavat poliitikot eivät ole arvostaneet omaishoitajien hoitotyötä sen vertaa että työstä saisi edes minimipalkan